tärkeätä on että yhdenvertaisuus tapahtuu ja kaikilla on lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet jatko opintoihin ja myöhemmin ammatinvalintaan

tarvitaan sen selkeyttämistä ja kirkastamista miten yleissivistävä lukiokoulutus ja vahva ammatillinen osaaminen tukevat toisiaan erillisinä opintopolkuina vaikka yhteistyötä tehdäänkin

on tärkeää tunnistaa luovan työn erityisluonne ja kehittää sen edellytyksiä kuten koulutusta työtiloja sekä viranomaiskohtelua toimeentuloa ja työllistymistä

aloitteen mukaan suomen kielitaitovaatimukset ovat maailman tiukimmat ja kansainvälisissä yhteyksissä ruotsin kielen käyttö on vähäistä

siihen liittyvät verotuksen jaksotus arvonlisäverokohtelu taidehankintojen verohuojennukset verotuskohtelun alueellinen yhdenmukaisuus

kuitenkin olemme asiantuntijakuulemisissa selvittäneet että työmarkkinoiden näkökulmasta ruotsin kieli on edelleen hyvin tärkeä sekä julkisella sektorilla että yksityisellä sektorilla

arvoisa puhemies

integrointi voitaisiin tehdä silloin jos se on oppilaiden edellytysten ja opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia perusteltua eikä järjestely vaaranna kenenkään ryhmässä opiskelevan oppilaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista

meillä on parasta aikaa käsittelyssä hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamisesta se on tässä

keskeisiä lähtökohtia lukiokoulutuksen kehittämiselle tulee olla yleissivistävyyden ja laadun vahvistaminen lukiokoulutuksen nykyaikaistaminen ja lukiokoulutuksen profiilin kirkastaminen

valiokunta esittää kannanotoissaan että ratkaistaan kulttuurialan sosiaali ja työttömyysturvaan ja eläkekysymyksiin liittyvät erityiskysymykset niin että mahdollisimman moni työllistymisen este voidaan poistaa

tämä hallituksen esitys vastaa moneen tässä kansalaisaloitteessa esitettyyn ongelmaan mutta ei sillä tavalla kuin kansalaisaloitteessa esitetään koska se ei ole mahdollista

elinkeinoelämässä ruotsin kieli on toiseksi tärkein kielitaitovaatimus englannin kielen jälkeen

kun lukiokoulutuksen rahoitusperusteita uudistetaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitoksien rahoitus on pidettävä erillään

kiitos

tällä vaalikaudella on tehty apurahansaajien sosiaaliturvaan heidän asemaansa parantavia muutoksia mutta valiokunta kuitenkin ehdottaa että kehitetään tai teilijoiden sosiaaliturvaa niin että nykyistä suurempi osa taiteilijoista saadaan sosiaaliturvan piiriin

arvoisa puhemies

harkinnassa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset päätetyt tukitoimenpiteet kuten koulunkäyntiavustajat ja erityiset apuvälineet

lukioilla on kiire

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa että hyvä perusopetus sekä varhainen ja riittävä tuki oppilaan sitä tarvitessa ovat edellytys sille että lainmuutosten tarkoittama oppilaan oikeus ja mahdollisuudet tuloksekkaaseen oppimiseen toteutuvat

opetushallitus julkaisi kansalliskieliselvityksen jossa on selvitetty missä ammateissa tarvitaan ylipäätään ruotsin kieltä

kuten sanoin opetustoimeen ja myöskin tutkimustoimeen onkin jo tehty merkittäviä uudistuksia ja korjauksia ja lisää on tulossa

yliopistot ovat saamassa sen mitä ne ovat jo vuosikymmeniä toivoneet

eduskunnan kirjastolla on paljon laajempi tehtäväkenttä kuin muilla kirjastoilla suomessa ja kuin palvella vain eduskuntaa

yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on molemmilla selkeät omat tehtävänsä jotka perustuvat toisistaan poikkeaviin tutkintoihin tutkintonimikkeisiin ja tehtäviin

tämän selvityksen mukaan karkealla tasolla vain noin joka viides ammatti oli sellainen jossa ruotsin kieli ei ole keskeinen työväline

valiokunta pitää välttämättömänä seurata uudistuksen toteutumista käytännössä ja ehdottaa tätä koskevaa lausumaa

ruotsin kielen osaamisen kannalta keskeisimpiä ovat viranomaisammatit palveluammatit johtaja ja asiantuntija ammatit

yliopistouudistuksella saatiin aikaiseksi kehittämiseen suunta

arvoisa puhemies

valiokunta on useiden asioiden yhteydessä käsitellyt myös tekijänoikeuksia

etukäteen on täysin mahdotonta sanoa mitä osaamista lapsi ja nuori myöhemmin tarvitsee ja sen takia koulutuspoliittinen näkökulma ja periaate on se että kaikille taataan lähtökohtaisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella myöhemmin sitä mitä haluaa

toista lausumaa valiokunta ehdottaa rahoituksesta

kirjasto on järjestänyt koulutusta muun muassa kaikille avointa tiedonhallintakoulutusta ja kirjasto on osallistunut muun muassa verkkopalveluhankkeiden uudistamiseen

sen vuoksi valiokunta ei tässä mietinnössään käsittele laajasti tekijänoikeuksien kokonaisuutta vaan korostaa että vahva tekijänoikeussuoja on edellytys sille että laadukkaita ja monipuolisia sisältötuotteita ja palveluja on kansalaisten saatavissa ja tekijänoikeussuoja mahdol listaa työtä sisältöjen tekijöille jatkojalostajille ja jakelijoille

on ensinnäkin muistettava että vielä ei tiedetä miten vuoden alusta voimaan tullut valtionosuusuudistus vaikuttaa erityisopetuksen saatavuuteen

siinä luovuttiin erityisopetuksen korotetusta valtionosuudesta ja erityisopetuksen valtionosuusrahoitus jatkuu siten että kaikki kunnat saavat saman suuruisen euromäärän perus opetusikäistä kohden

meille ei riitä kilpailu ja menestys maakunnallisessa ja kansallisessa sarjassa meidän pitää saavuttaa osaamisen kansainvälinen huipputaso myös korkeimman koulutuksen ja tutkimuksen saralla ja houkutella sillä maahan uusia kansainvälisiä osaajia

henkilötyövuodet ovat valitettavasti vähentyneet lähes neljänneksellä mutta se ei muuta sitä tilannetta että on kuitenkin varauduttu koko ajan henkilökunnan osaamisen määrätietoiseen kehittämiseen

arvoisa puhemies

tässä halutaan edistää taidetta ja kulttuuria koko suomessa suomen joka alueella ja haluamme että taiteen ja kulttuurin edistäminen paranee ja tehostuu meidän maassamme

arvoisa puhemies

yksityiskohtana toteamme että hyvitysmaksujärjestelmää tulee edelleenkin kehittää ja uudistaa niin että se tukee taiteilijoiden toimeentuloa

suomen kielitaitovaatimukset itse asiassa eivät ole tiukemmat kuin muuallakaan

minä en ymmärrä näitä lykkäys ja keskeytyspuheenvuoroja sen takia että ajatus oli alkuperäisesti kyllä se että tämä olisi tuotu yhtä jalkaa ja päätetty täällä sen yliopistolain kanssa

valiokunta toteaa että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimismahdollisuudet heikentyvät jos opetukseen ei kohdenneta tarpeen mukaista resursointia

en tiedä saattaa teknisesti olla ihan mahdollistakin tämä että toinen lakiesitys hyväksytään ja toinen hylätään mutta onko siitä nyt tässä tilanteessa hyötyä

esimerkiksi belgiassa sveitsissä ja luxemburgissa on toisen virallisen kielen opiskelu pakollista kaikille oppilaille valtakunnallisella tasolla

arvoisa puhemies

olemme tehneet valiokunnassa tähän useita muutoksia hyvässä yhteistyössä ministeri arhinmäen kanssa ja kiitän ministeri arhinmäkeä siitä että hän on erinomaisesti ollut tässä mukana

kysymys on siitä että mietinnössä vaaditaan että täytyy olla täydellinen laki ja kun ei ole niin ei ole

perusopetuksen rahoituksen toteuttaminen ja erityisopetuksen korotuksen poistuminen voivat käytännössä asettaa näiden toimintamuotojen resursoinnin vastakkain opetuksen järjestäjien päätöksenteossa tavalla joka ei välttämättä aina vastaa oppilaan etua

mehän valiokunnassa todella tarkkaan tähän paneuduimme ja sen vuoksi se on vasta nyt täällä

täytyy muistaa että uudistus onnistuu vain mikäli yliopistot hyödyntävät ripeästi lain tarjoamat uudet mahdollisuudet ja profiloituvat vahvuuksiensa mukaisesti

mutta tosiaankin jos se voimaantulo tässä oli myöhemmin siitä ei ole silloin haittaa vaikka se sitten tehtäisiin erikseen

käsitys oppimisesta kaipaa syvällistä uudistumista

on myös sanottu että ruotsin kielen valinnaisuus lisäisi sitten muiden kielten opiskelua mutta tästä ei ole minkäänlaista näyttöä olemassa

että jos joku tykkää että on kiireellä tehty niin kyllä valiokunnassa sitten yritettiin paikata tätä puolta kaikin mahdollisin tavoin ja kaikki konkreettiset asiatkin yritettiin kaivella miten tätä sitten sovelletaan käytäntöön että kaikki sujuisi hyvin

sen takia se pitää valmistella siellä okmssä hallituksen esitysten pohjalta ja niin ollaan tekemässä

ongelma tässä on vähän myöskin sekin että tässä samaisessa hallituksen esityksessä on sekä kiistanalaisia esityksiä että tällaisia esityksiä joista on yksimielisyys

yliopistojen tulee toimia yhä haasteellisemman yhteiskuntakehityksen edelläkävijänä sivistys osaamis ja tietoyhteiskunnan veturina

tällä esityksellä halutaan tuoda läpinäkyvyyttä selkeyttää päätöksentekoa ja muun muassa halusimme tuoda avustus ja apuraha asioihin valituskieltomahdollisuuden

valiokunnan mielestä on kuitenkin selvää että erityisen tuen onnistuminen edellyttää myös vahvaa taloudellista panostusta

tämä on tällainen lakitekninen juttu

päinvastoin kun lukiossa ruotsin kielen ylioppilaskirjoitukset laitettiin vapaaehtoisiksi niin se on tietenkin vähentänyt sen ruotsin kielen kirjoittamista mutta myöskin muiden kielten opiskelu on vähentynyt

esimerkiksi etelä koreassa jonka edustajat muuten aamulla kävivät luonani vierailulla opettajia kutsutaan kansakunnan rakentajiksi

se vähän hämmentää

valiokunta painottaa että yliopistojen perustehtävä ei muutu uudistuksen myötä

pään tiedon ja jääräpäisesti eduskunnan kirjaston tehtävä on toimia tärkeänä tiedon ja informaation välittäjänä päättäjille ja muun muassa ministeriöille ja tämä on sen takia tärkeätä että meidän tärkeä lainsäädäntötyömme ei voi tukeutua yksinomaan internetistä löytyvään tietoon vaan sen tiedon luotettavuus on tärkeää havaita

ja tässä on kysymyksenä paljon muutakin kuin vaan tämä virkasuhde työsuhdekuvio esimerkiksi se että pääjohtaja ei ole enää hallituksen puheenjohtaja vaan jäsen ja että hallituksen ulkopuolisten jäsenten määrää lisättiin kahdesta kolmeen muun muassa näitä ja paljon muuta

uudenkin yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa

nyt yliopistot tarjoavat avoimia massaluentoja eli mooceja ympäri maailman

vaarana on että uudistus osaltaan lisää huono osaisuuden keskittymistä alueittain tiettyihin kouluihin

kulttuuri sanasta tuli paljon kritiikkiä valiokunnassa ja sen tähden halusimme kulttuurin ja taide elää asiat toisistaan siipien tai taideasiat selkeyttää siten että taiteen edistämiskeskuksen tehtävissä korostettiin nimenomaan taiteen edistämistä

valiokunta pitää välttämättömänä ottaa kehyksissä ja tulevissa talousarvioissa huomioon erityisopetusta koskevista uudistuksista aiheutuvat lisärahoitustarpeet ja ehdottaa asiasta lausumaa

oleellista on miettiä miten käytämme uusia laitteita miten parannamme oppimista ja syvennämme osaamistamme miten opimme käsittelemään tietoa ja luomaan uutta

ranskassa kävi sama juttu

täällä on todisteltu sillä tavalla väärin että asiantuntijat valiokunnassa olisivat kaikki olleet vastaan mutta kyllä oli asiantuntijoita akatemian tutkijoita jotka olivat muuta mieltä

on muistettava myös että kirjasto toimii yhteiskuntatieteellisenä ja oikeustieteellisenä keskuskirjastona joten eduskunnan kirjastolla on vahva valtakunnallinen merkitys ja rooli

yliopistoista tulee uudistuksessa erillisiä itsenäisiä julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä eli julkisoikeudellisia laitoksia

uudistus tuo tärkeitä oikeuksia esi ja perusopetuksessa oleville lapsille

oppimisessa tarvitaan vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan tai ohjaajan kanssa

opetushallituksen tulee tiedottaa muuttuneesta lainsäädännöstä niin että oppilaiden huoltajat saavat tietoa lapsen muuttuneista mahdollisuuksista oppimisen tukeen

arvoisa puhemies

se vastaa uuden aseman tuomiin haasteisiin kun yliopiston johdolla hallituksella sen puheenjohtajalla ja rehtorilla on aito valta ja vastuu yliopiston toiminnasta taloudesta ja organisaatiosta

tätä herkkyyskautta tulisi meidän paremmin käyttää hyväksemme kun kielenopetusta suunnitellaan

taiteen edistämistä varten on opetus ja kulttuuriministeriön alainen virasto taiteen edistämiskeskus jolla on aluetoimipisteitä

minä ymmärrän sen hyvin että viroista luopuminen on kipeä asia on sitten missä tahansa hommissa niin se on kovaa

laitteen näprääminen tai luennon kuuleminen massakurssilla ei luo osaamista

valiokunta katsoo että oppilaan etu on ratkaiseva siinä miten opetus järjestetään

itse olen sitä mieltä että jo varhaiskasvatuksessa olisi syytä käyttää leikinomaisesti muita vieraita kieliä

edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta